kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän mitä tuo sana tarkoittaa

nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia

kysyn vastaavalta ministeriltä

arvoisa puhemies

eläkkeiden indeksikorotuksen leikkauksessa hallitus iskee kirveensä kiveen koska työeläkkeiden osalta indeksin leikkaus ei vaikuta valtiontalouteen se vaikuttaa vain pienituloisen eläkeläisen toimeentuloon

arvoisa puhemies

ulkomainen omistaja voi ilmoittaa muuta kuin puolustusteollisuusyritystä koskevan yritysoston työ ja elinkeinoministeriön vahvistettavaksi

eläkkeiden indeksikorotusten leikkauksien taloudellinen hyöty ei siis ohjaudu valtion kassaan vaan yksityisille eläkelaitoksille ja sitä kautta myös eläkepomoille joilla on jo nyt käsittämättömän suuret palkkiot

hallitus on monilla päätöksillään heikentänyt eläkeläisille tarkoitettuja palveluita

kysynkin nyt asianomaiselta ministeriltä

miksi olette eläkeläisten kimpussa kurjistamassa heidän elämäänsä tällä toimenpiteellä joka on täysin merkityksetön valtiontalouden kannalta

ja tämä pelkästään sen takia että yleensähän on niin että mitä selkeämpi laki on niin sen selkeämpää sen soveltaminen myöhemmin on kun se tulee ajankohtaiseksi

työministeri ihalainen sanoi mennäviikolla että yritykset jotka ovat joutuneet lomauttamaan väkeään voisivat palkata nuorisotakuunuoria töihin

mutta jos lomautetut työntekijät korvataan nuorisotakuun nuorilla syntyy halpatyömarkkinat minkä seurauksena kukaan ei voi hyvin

lomautetut eivät pysty hoitamaan velvoitteitaan asuntolainojaan ja lastensa koulutusta nuoret tekevät työtä alipalkalla ja yritysten työntekijät ovat ammattitaitoisia ja väliaikaisia

äänestyksissä on annettu sataviisikymmentäkahdeksan ja ääntä nappi ei ääntä tyhjiä yksi poissa kolmekymmentäyksi eduskunta on hyväksynyt edustaja esko

onko ministeri ihalainen ajamassa nuorisotakuun varjolla suomeen todellisia halpatyövoiman markkinoita joissa ammattitaito ja osaaminen eivät ole enää missään kunniassa ja joissa ei arvosteta suomalaisen työntekijän palkkaa ja elämistä

edustajat ottanut vihreää

arvoisa puhemies

eli äänestin ei

arvoisa puhemies

jos otatte asioita laajasti käsiteltäväksi ja katsotte asioita monelta kantilta niin varmaankin me löydämme yhteisiä teitä

se on varmasti niin ja siihen kai tässä pyritään että me olisimme yhtä mieltä asioista me näkisimme maahanmuuttoasioissa ne inhimilliset asiat mitkä siinä täytyy ottaa huomioon mutta me uskallamme puhua myöskin sellaisista asioista jotka tähän saakka tuntuvat olleen kiellettyjä asioita

heitä verotetaan moninkertaisesti

heidän verotuksensa on muun muassa korkeampaa lähtökohtaisesti kuin palkkatyöläisen verotus

sen lisäksi sähkön hinta kiinteistöverot autonkäyttökustannukset sairauksien hoito korvauksien leikkaus kaikki nämä vain nousevat ja ne kaikki käyvät eläkeläisen kukkarolle

jotta voimme keskustella asioista sehän edellyttää sitä että me teemme hyvää yhteistyötä ihan alusta saakka

toivottavasti olipa siellä hallituksessa loppujen lopuksi keitä tahansa oppositio ja hallitus pystyvät tekemään samaa työtä ja kulkemaan samaa latua eteenpäin

pystyimme ottamaan huomioon muun muassa sellaisia asioita mistä tähän saakka ei ole keskusteltu kuten esimerkiksi pakolaisstatuksella suomeen tulevan henkilön ammattitaidon hyväksyminen ja myöntäminen

olisiko eläkkeiden ostokyvyn leikkaamisen sijaan kiinnitettävä huomiota niihin rahavirtoihin jotka valuvat maamme rajojen ulkopuolelle kuten kreikka paketteihin ja verovaroihin jotka virtaavat veroparatiiseihin

tällä hetkellähän me olemme maa jolla on varaa jättää esimerkiksi lääkärinkoulutuksen saaneen ihmisen ammattitaito rajan toiselle puolelle

on hyvä puhua siitä minkälainen maahanmuuttopolitiikka on hyvää politiikkaa minkälainen on hyvää suomelle ja minkälainen on hyvää niille maahanmuuttajille jotka tulevat tänne

mielelläni tarjoan kyllä kättä ja yhteistyötä tässä myöskin demareille

arvoisa puhemies

se on euroopan unionista tullut yhdistelmälupadirektiivi joka antaa jo neljän kuukauden oleskelun jälkeen osan sosiaaliturvasta ja osan sitten kun ollaan oltu puoli vuotta

arvoisa puhemies

että kyllä tässä nyt vielä pikkasen sanoisin myöskin sinne kokoomukseen päin pitäisi ottaa vastuuta käteen eikä vain elää vuoden päässä olevissa asioissa

mutta kysyn teiltä arvon ministeri oletteko sitä mieltä että on oikein että jos eun alueella tekee työssäoloehtonsa täyttää sen jossakin toisessa eu maassa romaniassa kreikassa saksassa missä tahansa eu maassa ja tulee yhdeksi päiväksi suomeen töihin ja jää sen jälkeen työttömäksi niin me maksamme työttömyysturvan hänelle

tässä kohdassa jälleen kerran näkyy se mitä euroopan unioni meille tekee

se määrää erilaisia asioita jotka meidän on vain hyväksyttävä

samaan aikaan kun kreikassa neuvotellaan ja selvitellään kreikan asioita läpi yön valvotaan suomalaiskodeissa sen takia että pelätään työpaikkojen menevän koska meillä nyt leikataan muun muassa kilometrikorvauksia ja se pahimmassa tapauksessa vie myös työpaikat

me lyömme sinne kumileimasimella leiman perään

tämä on yksi sellainen asia ja se mikä tässä asiassa on kaikkein vaarallisinta on se että tässä puututaan nyt selkeästi myöskin tässä salissa yrittäjän vapauteen ja siihen mitä yrittäjä saa tehdä ja mitä yrittäjä ei saa tehdä ja mikä on yrittäjän työaika

silloin kun olemme tällaisessa tilanteessa jossa me vain annamme rahoja ulkopuolisille olisi syytä katsoa sitä mitkä ovat ne keinot että saadaan työpaikat pysymään täällä suomessa että niitä ei hallituksen toimesta leikattaisi koska tällainen tie johtaa vain siihen että suomi on hetken päästä samassa tilanteessa kuin etelä eurooppa nyt ja suomi odottaa myöskin tukipaketteja

onko tämä sellaista sosiaalista laventumista joka auttaa tätä maata

ymmärtääkseni tässä maassa täytyy olla yrittäjällä vapaus yrittää koska jos yrittäjällä on samat työaikalait kuin on työntekijöillä niin ei hän enää silloin voi olla yrittäjä

heitä voidaan kutsua hyvällä syyllä myöskin sosiaalisiksi turisteiksi

arvoisa puhemies

ei hän voi ottaa vastuuta silloin toisista ihmisistä ja toisten ihmisten työpanoksesta

poliisin resurssien vähentäminen on omiaan edesauttamaan sitä että kaikenlainen nyt kyseessä olevan asian ennaltaehkäisy tai siihen puuttuminen tulee vaikeutumaan entisestään

mielenkiinnolla kuuntelen tässä

huomaan että oppositio tietää todella hyvin hallitusneuvottelut ja tietää sen mitä siellä on neuvoteltu tai ne jotka eivät ole olleet neuvottelemassa tietävät todella hyvin

kuinka paljon tämä kreikka paletti tulee maksamaan suomelle ja veronmaksajille ja mistä hallitus aikoo ottaa rahat tämän tappion maksamiselle

täytyy sanoa että me emme kyllä tiedä ihan noin hyvin kaikkia asioita mitä sieltä tulee mutta olen ymmärtänyt että hallitusneuvottelut ovat edenneet todella hyvin ja olen hyvin luottavainen sen suhteen että maahan saadaan toimintakykyinen hallitus ja saadaan varmaan huomattavasti ripeämmässä tahdissa kuin viime vuonna jolloinka te olitte siellä neuvottelemassa

kerron tästä yhden esimerkin joka sattui juuri eilen kun kävin lähikaupassa

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että siellä on aikamoinen konsensus tällä hetkellä menossa monista asioista

ja oikeansuuntainen nimenomaisesti sen takia että nyt se antaa myöskin lapselle oikeuksia

tässä oli selkeitä asioita mitkä olivat suorastaan hätähuutoja

mitä tulee nuivaan manifestiin itse en sitä tunne niin minulle oli todellakin yllättävää tämä tieto että se on ollut jopa hallitusneuvotteluissa

hän soitti poliisille että nyt olisi varmasti syytä puuttua asiaan että hän epäilee vahvasti tässä tällaista lapsen hyväksikäyttöä mikä tapahtuu näiden ovien takana

muun muassa se että perhekäsitys on tässä maassa näköjään aika lailla sekava ainakin kelan mukaan niin kuin kaikki varmaan tiedämme

toivoisin että tämän lain myötä kun tämä todennäköisesti menee läpi toivon ainakin että menee läpi päästäisiin siihen että silloin kun tulee erotilanne muistettaisiin se että jokaisella lapsella jolla on isovanhemmat olisi oikeus tavata myös isovanhempiaan

eli jos me teemme täällä päätöksiä näistä asioista meidän täytyy antaa myöskin resurssit näiden asioitten valvomiselle ja näitten asioiden oikeuteen saattamiselle

meiltä on poistunut rovaniemen aluelennonjohto ja tampereen aluelennonjohto ja kaikki aluelennonjohdon toimet keskitetään jos ei ole keskitetty tuonne helsinki vantaalle

mutta jos mennään ihan siihen mistä tällä hetkellä nyt keskustellaan elikkä kansanterveyden vaarantamiseen niin tässähän nyt oli tosiaankin kysymys tämmöisestä teknisluontoisesta korjauksesta lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

se on asia joka on syytä jossakin vaiheessa varmasti nostaa esille

arvoisa ministeri nyt haluaisin kysyä että kun tähän maahanmuuttoon pannaan runsaasti lisää rahaa jotta pystymme hoitamaan tämän kriisin näinhän sen tietenkin täytyy olla niin kun tämän päivän tietojen mukaan supo kertoo että mukana maahan pyrkijöissä on isis taistelijoita ja isis värväreitä ja ääri islamisteja niin mitkä ovat ne toimet millä hallitus pystyy karsimaan pois sellaiset turvapaikanhakijat jotka ilmiselvästi eivät ole turvapaikanhakijoita

sitten tästä lasten myynnistä

se on valtava riisto lapselle jos ensin isä ja äiti eroavat ja sitten ollaan välillä toisella ja välillä toisella ja sitten ehkä toisen puolen isovanhemmat mummu ja pappa unohdetaan kokonaan

siinähän tosiaan silloin kun puhutaan ihmiskaupasta täytyy muistaa että suomi ei ole ratifioinut ihmiskauppapykälääkään ihmiskaupassa tarvitaan se että toinen ihminen laitetaan alistettuun asemaan

tässä yhteydessä sanon sen että minä toivoisin että tämä eduskunta joka nyt sitten aloittaa toden teolla työnsä ja valiokunnat kiinnittäisivät huomiota siihen että lainsäädäntömme olisi sellaista mikä on helposti tulkittavaa että sinne ei jäisi niitä tulkinnanvaraisuuksia koska mitä selkeämpi lainsäädäntö on sen selkeämmin voidaan esimerkiksi tuomioistuimissa tehdä päätökset ja sitä vähemmän tarvitaan erilaisia valitusteitä

täytyy aina muistaa se että yhdelläkään lapsella ei tässä maassa eikä tässä maailmassa ole koskaan liikaa rakastavia aikuisia ihmisiä ympärillään

mutta siitä huolimatta lapsen myyminen siten että lapsesta saadaan rahaa on varmasti syytä kriminalisoida koska meillä on olemassa ihan laillisiakin kanavia mitä kautta lapsia voidaan antaa adoptioon tai lapsia voidaan antaa kasvatettavaksi ja turvata sillä tavalla lapselle turvallinen elämä

ja sen lisäksi vielä tiedän että finavialla on suunnitelmia siihen että lennonjohtoa ryhtyvät hoitamaan robotit eli kamerat lentokentillä ja niiden pääpaikka tulee olemaan virossa

mitkä ovat ne keinot että nämä rahat mitä nyt aiotaan tässäkin budjetissa siirtää tähän toimintaan kohdistuvat niille jotka sitä apua tarvitsevat

valitustiet ovat pitkiä maksavat paljon

minun mielestäni tämä on asia johon näiden ihmisten jotka tässä salissa istuvat ja jotka pohtivat muun muassa maan turvallisuuskysymyksiä olisi syytä kiinnittää huomiota

mutta jos me jatkamme samaa mitä viime kaudella tehtiin että teemme pelkkiä puitelakeja joiden sisältö sitten haetaan varsinaisissa istunnoissa tuomioistuimissa ei siis täällä niin olemme tuommoisessa aika vellovassa suossa

äideille lapsille ja sellaisille jotka ovat todellisessa hengenhädässä

sen jälkeen jos meidän lennonjohtomme jostain syystä lamautuu helsinki vantaalla täältä ei lähde yhtään ainutta konetta ei gambiaan ei brysseliin ei tukholmaan ei rovaniemelle ei edes vaasaan mutta ei sieltä myöskään laskeudu yhtään ainutta konetta

kun tässä nyt vaikuttaisi siltä että tässä on taustalla hyvin pitkälle isojaon muuttamispyrkimys nyt on kysymys siis maasta maanomistuksesta kalastusoikeuksista ja manttaaleista niin pystytäänkö tällä takaamaan se että myöskin metsäsaamelaiset ja tunturi tai muut saamelaiset sitten saavat vastaavat oikeudet kuin ne joilla on osallistumisoikeus saamelaiskäräjiin ja jotka saavat itsellensä saamelaisstatuksen

kun puhumme romanian kerjäläisistä heillä on mukana täällä myöskin lapsia ja nämä romanian kerjäläiset sen enempää miehet kuin naisetkaan eivät osaa lukea ja myöskään lapset eivät osaa lukea

ja voidaanko tällä taata se että kaikki sellaiset ihmiset jotka tuntevat itsensä saamelaisiksi ovat asuneet tuolla alueella iät ja ajat puhuvat saamen kieltä ja säilyttävät kulttuuria saavat myöskin rekisteröityä kuten esimerkiksi norjassa tällä hetkellä kaikki saavat

olen entisessä ammatissani tehnyt heidän kanssaan paljon töitä ja siellä on hyvin sydämellisiä ihmisiä hyvin uskovaisia ihmisiä mutta ongelmana on lukutaito ja tiedon puute

jos me hyväksymme kerjäläisten tulemisen tähän maahan niin eikö meidän vastuullamme ole myöskin antaa sivistystä näille ihmisille

emmekö voisi auttaa näitä ihmisiä sillä että opettaisimme heitä lukemaan ja kirjoittamaan ja sitä kautta auttamaan itse itseään ja saamaan kerjäämisongelman pois heidän osaltaan suomesta

minä olen pohtinut sitä että meillä on nyt kuntavaalit aluevaalit eduskuntavaalit ja eu vaalit ja siihen päälle vielä nämä kirkollisvaalit ja se tosiasia on se että ihmisillä on hyvin vähän mielenkiintoa tänä päivänä politiikkaan ja aika monessa paikassa on todellakin aikamoinen kato äänestäjistä

mutta aika monessa paikassa on myöskin kato ehdokkaista eli hyvin helposti käy niin että samat henkilöt istuvat kirkkovaltuustoissa kunnallisvaltuustoissa aluevaltuustossa ja eduskunnassa

tällä hetkellä tosin on jo mahdollista maksaa alipalkkaa ja se johtuu siitä että työsopimuslaissa ei ole minkäänlaista haitallista seuraamusta silloin jos työehtosopimuslakia ei noudateta

ja totuus lienee kuitenkin se että vaikka miten olisi minkäkinlaista julkisuutta entisen ammattinsa takia saanut niin ne äänet tulevat läheltä

työsopimuslaissa on sanktioitu ainoastaan syrjintä palkan kuittaaminen kokoontumisen estäminen ja joku muu asia

onko tässä olemassa sellainen vaara että kun vaaleja on näin monta niin samat ihmiset ovat ehdokkaina kaikissa vaaleissa ja tulee sellainen vallan keskittymä jolloinka unohdetaan se että ammattitaitoiset hyvät kuntapoliitikot voisivat tehdä kuntapolitiikkaa ja heillä pitäisi olla hyvät suhteet aluepolitiikkaan ja siellä olisi aluepoliitikot jotka tekevät hyvää työtä siellä ja heillä pitää olla suora yhteys eduskuntaan aivan samalla tavalla kuin kunnallispolitiikastakin pitäisi olla

mutta haluankin kysyä nytten työministeri ihalaiselta

onko mahdollisesti tulossa sellainen laki tai ollaanko korjaamassa työsopimuslakia siltä osin että alipalkan maksamisesta tulisi haitallinen seuraamus

mitä taas sitten tulee tähän kampanjoitten tukemiseen niin olen kyllä sitä mieltä että jokainen saa omia rahojaan käyttää ihan juuri niin kuin itse tahtoo ja katsoo ja arvuuttaa sen paikan sen hinnan mukaan ja saa paikan sitten tai ei saa

tällä hetkellä työehtosopimukset ovat olemassa ja niiden rikkomisesta voidaan toki viedä asia oikeuteen ja työtuomioistuimeen mutta se on aika pitkä ja kapulainen tie nuorelle työntekijälle ja lähetetylle työntekijälle tai vanhemmalle työntekijälle joka ei niin tarkkaan tunne lakia

mutta siinä olisi syytä olla kunnollinen katto että mitä ulkopuolelta saa ottaa rahaa

se on varmasti tosiasia että jos kaikissa näissä vaaleissa tulee valituksi sama henkilö niin joku näistä työtehtävistä tulee kärsimään

silloin täytyy vain tehdä töitä paljon

arvoisa puhemies

vuokratyö on tullut tähän maahan jäädäkseen se on varmasti näin

tämä on semmoinen asia johon kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota nyt jos vielä yhdet väliportaan vaalit tähän tehdään että ketkä ovat kelvollisia olemaan ehdolla

on näköjään täysin mahdoton ohjailla heitä tai ainakin saada jonkinlaista solidaarisuutta tai inhimillisyyttä siihen asiaan että he kantaisivat oman kortensa kekoon oman palkkansa tai sen verottamisen osalta

mutta siinä on eittämättä olemassa muutamia ongelmia joihin emme ole löytäneet vastausta vaikka olemme yrittäneet

arvoisa rouva puhemies

arvoisa ministeri kun nyt tällä hetkellä on ollut ongelmia siinä että posti ei ole tullut ajallaan vaan on tuonut esimerkiksi laskuja ihmisille haja asutusalueelle siten että laskujen eräpäivä on ennättänyt jo mennä ennen kuin se lasku sinne postilaatikkoon kolahtaa niin jos tämmöinen kehitys jatkuu eteenpäin jo tässä tilanteessa niin kuka vastaa siitä että asiakas ei saa postin kuljettamaksi jätettyä asiakirjaa tai laskua siihen päivämäärään mennessä kuin se pitäisi hänellä olla

nyt käy niin että jos vuokratyöntekijä joutuu esimerkiksi leikkaukseen niin hyvin usein vuokratyösuhde lopetetaan siihen päivään kun sairausloma alkaa ja tehdään uusi sopimus silloin kun sairausloma loppuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siitä saataisiin tuloja valtiolle

tämä on väärin ja tämä on vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä mutta näin tapahtuu käytännössä

eli kun tässä sanotaan että kun on ulkomainen omistaja ulkomainen yhtiö niin se on velvollinen antamaan tiedot jos työ ja elinkeinoministeriö sitä pyytää

toivoisin myös että tämä viitoittaisi tietä suomalaisessa lainsäädännössä ja siinä että suomalaiset virkamiehet voisivat saada tietoa toinen toisiltaan salassapitovelvollisuuden sitä estämättä niiltä osin kuin kyse on harmaan talouden kitkemisestä ja harmaan toimialan rikollisen toiminnan pois saamisesta tästä yhteiskunnasta